minä uskon että jossain vaiheessa me joudumme aika paljonkin tätä päästökauppajärjestelmää rukkaamaan ja voi olla niin että siitä luovutaan jossain vaiheessa kokonaan

rajoituksia tarkastellaan kokonaisuutena yhtiökohtaisesti

tämä on johtanut siten käytännössä ikuisiin rajoituksiin ja luonnollisesti siihen että valtion tukemasta asuntotuotannosta on tullut taloudellisesti kannattamatonta

edustaja kärnälle täytyy palauttaa mieleen että näissä kilpailuneutraliteettiongelmissa jotka talousvaliokunnankin käsittelyssä tulivat esille kilpailuvirastohan antoi siitä oman lausuntonsa jäävät eläkeyhtiöt keskenään erilaiseen kilpailuasemaan riippuen siitä kuinka paljon yhtiöllä on sitä tasoitusmäärää

ominaispäästöjärjestelmä tai sellainen järjestelmä jossa jokaiselle tuotannonalalle ja laitokselle asetetaan oma tavoite on paljonkin järkevämpi kuin päästökauppajärjestelmä

trendikästä se on mutta täytyy muistaa kuitenkin että emme me tuulivoimalla kuitenkaan ratkaise energiaongelmia

jos meillä on rakenteellinen kilpailukyky maailman kolmanneksi paras ja silti me emme pysty rakenteita kehittämään niin että me jalostusarvoa pystyisimme nostamaan niin se on ymmärtääkseni semmoinen tulevaisuuden ison luokan kysymys

toinen keskittyi tuohon vitostien korjaukseen välillä mikkelijuva ja toinen savonlinnan syväväylän siirtoon

myös tätä kierrätystavoitetta mikä on esimerkiksi usassa olisi syytä harkita suomen ja eun kanssa käyttöön otettavaksi

tällä tavalla vuokra asuntotuotanto lisääntyisi huomattavasti nykyisestä ja myös vanhan asuntokannan jalostaminen tulisi taloudellisesti kannattavaksi

kun nyt luen näitä läpi niin kun minä katson esimerkiksi johtamiseen luovuuteen myyntiin markkinointiin elikkä sille puolelle mistä me itse asiassa sitä tulopohjaa pystymme vahvistamaan ei hirveästi toimenpiteitä ole siellä sisällä

sen lisäksi että yhtiöt ovat keskenään erilaisessa kilpailuasemassa säätiöt suhteessa yhtiöihin ovat heikommassa asemassa

lainsäädännön muutos ei aiheuttaisi valtiolle ollenkaan kustannuksia päinvastoin asuntotuotannon välitön lisääntyminen lisäisi taloudellista toimeliaisuutta ja synnyttäisi verotuloja valtiolle

laivaliikenteen tällä hetkellä käyttämä syväväylä kulkee ahtaan mutkittelevan ja voimakkaasti virtaavan kyrönsalmen kautta savonlinnassa

siinä säätiöille tosiaan annetaan sitten valtuudet kerätä työnantajilta säätiöille tasoitusmäärää jota niillä tällä hetkellä ei ole mutta senkin maksumieheksi joutuvat sitten työnantajat ja tässä tapauksessa just tariffin piirin kuuluvat pientyönantajat

kapeikkojen mutkittelevan väyläosuuden ja alusliikenteelle epäedullisten virtausolojen vuoksi väylä on alusliikenteelle onnettomuusaltis ja hankalasti navigoitava

arvoisa puhemies

väylän navigoitavuutta vaikeuttaa voimakkaan virran lisäksi kyrönsalmessa olevat kolme avattavien siltojen siltapaikkaa

arvoisa puhemies

tässähän on tarkoitus keskustella kehitysavun johdonmukaisuudesta ja tehokkuudesta ja toisinkin esille huoleni tästä byrokratiasta joka tähän kehitysapuun liittyy

tämän nykyajattelutavan mukaan tämä talteen otettu hiilidioksidi varastoidaan sitten joihinkin öljynporauksessa syntyviin koloihin tai kallioon tai näinpäin pois siitä on osittain kyllä jo luovuttukin se ei ole kovinkaan realistinen järjestelmä tämän hiilidioksidin varastoinnin suhteen

kyrönsalmen nykyistä syväväylää ei voida muuttaa geometrialtaan vastaamaan voimassa olevia suunnittelunormeja ja merenkulun turvallisuusvaatimuksia

väylän parantamista rajoittaa myös salmessa oleva historiallisesti arvokas olavinlinna joka on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä suojelukohde

hallitus elvyttää velalla mutta elvytys ei kohdistu kotimaahan

muun muassa ministeri taitaa tietääkin tämän keissin suomessa ovat sitten fidan eläkkeellä olevat lähetyssaarnaajat keränneet sinne niitä pakolaisten tarvitsemia tarvikkeita

jotakin kautta se tulee aina hintaan tai sitten jos tällaisia kustannuseriä on niin jossain vaiheessa huomataan sitten että toiminta ei ole kannattavaa

sen jälkeen loppui käytännössä vuokra asuntotuotanto

niitä on useampi kontti suomessa

eläminen maaseudulla edellyttää sitä että siellä on edellytykset elää eli työpaikkoja täytyy olla

yllättävästi suurin piirtein saman summan minkä hallitus otti velkaa pistääkseen evmään se maksaa nyt pois myymällä omaisuuttaan ja elvytys menee sitten aivan jonnekin muualle kuin suomeen

tätä tekniikkaa ollaan kehittämässä nimenomaan savonlinnassa ja se on tällä hetkellä suomessa johtava tällä alalla

ministeri nosti tämän biotalouden mahdollisuudet omassa puheessaan esille ja se onkin tärkeä asia

meillä tämän hiilidioksidin talteenottoon on käytännöllisesti katsoen maailmanlaajuisesti neljä erilaista talteenottojärjestelmää joista mikään ei ole kovin kustannustehokas niissä ei ole kovin hyvä hyötysuhde

se on koko hallitukselle tärkeä asia ja perustulokokeilu on yksi sellainen jolla puututaan köyhyyden torjuntaan

mutta tärkeintä on työllisyyden kannalta se mitä me teemme ja mitä emme tee

kun tämä byrokratia määrää että toimitaan niin että lähetetään vain pelkästään rahaa ja sieltä turkista tehdään ne ostokset mistä tarjouskilpailujen mukaan nämä menevätkin ja ne tulevat sitten rahtina turkkiin niin mitä tälle byrokratialle ylipäänsä voidaan tehdä

kyrönsalmen kapeassa laivaväylässä on sattunut lukuisia pienempiä onnettomuuksia mutta onneksi ei vielä mitään isompaa

nyt ympäristöministeri grahn laasonen ehti lähteä paikalta mutta tietääkö maatalousministeri turpeen luvituksen suhteen äsken puhuttiin luvituksesta mutta erikseen ei ollut puhetta turpeen luvituksesta helpottuuko se

ei pidä luoda sellaista lainsäädäntöä asetuksia ohjeistuksia jotka vaikeuttavat meidän työllistämistä

arvoisa puhemies

savonlinna hanke on jaettu kolmeen osavaiheeseen joista kyrönsalmen toinen silta on rakennettu ja välin laitaatsalmiruislahti ja pääskylahden ratapihan rakentaminen ovat tällä hetkellä parhaillaan käynnissä

tässä on puhuttu nyt työllisyydestä ja työllistämisestä paljon ja kyllä se tilanne on sellainen että hallitus sinällänsä ei palkkaa yhtään työntekijää vaan luo edellytykset työllistämiselle ja siinä hallitus nimenomaan toimii

tämä savonlinnan kuitulaboratorion kehittämä prosessi on tällä hetkellä näistä paras siis maailmanlaajuisesti paras

arvoisa puhemies

edustaja lindtman irrottaa jälleen kerran kela maksun siitä kokonaisuudesta mikä oli perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa edellisinä vuosina

laitaatsalmen tierata ja väyläjärjestelyt on savonlinna hankkeen kolmas osavaihe

kyllähän heilläkin on tapa toimia

kun näissä muissa järjestelmissä esimerkiksi amiinijärjestelmässä käytetään kemikaaleja niin tässä kuitulaboratorion järjestelmässä väliaineena käytetään vettä siis puhdasta vettä joka on varmastikin ympäristöystävällistä

se oli kytketty nimenomaan arvonlisäveron korotukseen jota me emme hyväksyneet

jos kurkistetaan sitten historiassa taaksepäin mitä ne puolueet tekivät nämä kolme puoluetta silloin kun olivat hallituksessa niin kyllähän siellä oli viime vaalikaudella mielestäni yllättävän kovat leikkaukset nimenomaan koulutuksesta viime vaalikaudelta eihän se kovin kaukana ole se tapa toimia

lisävelanotto ei ole kestävä ratkaisu

sosialidemokraatit hallituksessa niin kuin kokoomus hallituksessa nostivat arvonlisäveroa ja sillä nyrkillä löivät köyhiä ihmisiä kasvoihin

vihreitten politiikalla ajetaan teollisuus suomesta pois maasta ja saman tien työpaikat se on kylläkin näin

haluaisin puuttua pikkuisen tähän eläkekeskusteluun siinä mielessä että ihmettelen sitä keskustan näkemystä että mekaanisesti eläkeikää voidaan nostaa

ja sitten mitä tulee tähän kilpailukyvyn edistämislakipakettiin se on välttämätön tällä hetkellä koska me tarvitsemme joka tapauksessa kilpailukyvyn edistämistä

pääministeri otti omassa puheessaan tuossa esille ilmapiirin ja ilmapiiri on erityisen tärkeä

mutta uskon että nyt perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on sellaisia muita juttuja että me varmaan tarkastelemme tätä kela maksun palautusta koska nyt tässä taloudellisessa tilanteessa on pystyttävä leikkaamaan työn sivukuluja ja tämä on yksi sellainen asia

arvoisa puhemies

tämä on outo tilanne opposition edustajalle kun tässä salissa joutuu painostamaan hallituspuolueita noudattamaan omaa hallitusohjelmaansa

mutta kun puhuttiin äsken siitä ollaanko kreikan tiellä niin emme velan määrässä ole mutta velanoton määrässä ollaan selkeästi kreikan tiellä

perussuomalaiset ainakaan minä eivät missään tapauksessa olisi nostamassa koska se ei jatka työuria ja kun sitä perustellaan sillä että ihmisten elinaikaodote on kasvanut täytyy katsoa kenen elinaikaodote on kasvanut

hallitus on jo tehnyt nämä päätökset eli me käyttäisimme näitä varoja toisella tavalla

vaikka minä olen tehnyt siitä lisätalousarvioaloitteen en usko hetkeäkään että se ihan oikeasti menee läpi mutta toivon että jossain muussa yhteydessä hallitus itse herää tämän tekniikan kehittämiseen ja tämän tekniikan rahoittamiseen niin että mikkelin ammattikorkeakoulun savonlinnan kuitulaboratorio pystyy tätä tekniikkaa jatkossakin kehittämään

pääministeri jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelmassa liikennehankkeista todetaan että vaalikauden alussa vireillä olevat liikennehankkeet saatetaan loppuun

arvoisa puhemies

alimman tuloviidenneksen elinaikaodote ei ole kasvanut ollenkaan ja ylimmän tuloluokan on

valtioneuvoston kehysriihessä savonlinnan liikennejärjestelyjen loppuun rakentamiseen tämän hankkeen kolmanteen vaiheeseen ei kuitenkaan osoitettu määrärahoja

pk sektorin investoinneista tänä päivänä iso osa tehdään viroon ja suomi ei ole kilpailukykyinen viron kanssa

muistuttaisin siitä että edustaja lindström otti omassa puheessaan tämän sivukulujen leikkaamisen tarpeellisuuden merkityksen esille ja nyt voitaisiin käyttää niitä emu puskureita tähän sivukulujen leikkaamiseen

tässä on semmoinen epäoikeudenmukaisuus jos pelkästään eläkeikärajaa nostetaan ylöspäin tekemättä muita rakenteellisia uudistuksia

me leikkaisimme nämä tehottomat yritystuet ja tukisimme samalla summalla vähän ylikin kasvuyrityksiä

kysynkin pääministeriltä

onko harkittu siis tosissaan ottaa käyttöön viron mallista yritysverotusta jossa yrityksen voittoa ei veroteta silloin kun se käytetään yrityksen kasvuun ja työllistämiseen tämäntyyppistä vaikka niin että siinä olisi mukana sitten pieni työllistämisvelvoite

ettei tästä keskustelusta jäisi nyt sellaista väärää kuvaa kun täällä puhuttiin paljon suojelusta ja myöskin sitten luottamuksesta tavalliseen ihmiseen niin kyllä minä ajattelen niin että sääntelyn purku ei ole sitä että heikennetään suojelua olkoon se sitten ihmisen suojelua tai luonnon suojelua vaan kysymys on sääntelystä ei suojelun purkamisesta vaan sääntelyn purkamisesta turhan sääntelyn purkamisesta ja päällekkäisen sääntelyn purkamisesta

kiitos

ja tämä on sitten olennainen asia että me voimme kyllä ruokkia tänne erilaisia kulueriä ja nostaa kustannuksia ja heikentää kilpailukykyä ja me huomaamme että nämä investoinnit tehdäänkin jonnekin muualle kuin suomeen

sillä ei ole siihen sellun hintaan sinällänsä vaikutusta mutta keitetäänkö se sellu sitten jossain muualla kuin suomessa sille tällä on merkitystä

ei välttämättä tarvitse sitä suojelun tasoa millään tavalla laskea

työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia jossa työ ja elinkeinotoimisto kunta ja kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta

arvonlisävero ei ole työn sivukulu mutta työn sivukulut voidaan kokonaisuudessa liittää erilaisiin komponentteihin ja tässä ne kytkettiin arvonlisäveroon

koska tämä sääntelyn purkuhan on tietysti tämän hallituksen yksi tärkeimmistä hankkeista toivon vahvasti sitä ettei tässä käy niin että kun poliitikot lähtevät purkamaan sääntelyä niin lopputuloksena saadaan lisää sääntelyä

arvoisa puhemies

talousvaliokunnan puheenjohtajana voin todeta että suomen linja on ihan oikea mutta savonlinnalaisena kansanedustajana tämä on pettymyksen musta päivä

arvonlisäverolla kerätään tietty määrä rahaa valtiolle eikö näin

minun tekemäni ja perussuomalaisten kansanedustajien ja muittenkin tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat vain prosenttiluokkaa siitä mitä hallitus heittää riihikuivaa rahaa lisätalousarviolla euroopan pysyvään tukimekanismiin

tämän takia on tarpeellista saada myöskin nämä numeraaliset tavoitteet

monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoa malla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali terveys ja kuntoutuspalveluja

me emme olisi nostaneet arvonlisäveroa niin kuin hallitus teki eli me emme olisi lyöneet sillä nyrkillä vasten köyhän kasvoja vaan me olisimme tasapainottaneet valtiontaloutta toisella tavalla ja silloin kun se oli

mutta sitten täytyy miettiä niin kuin edustaja mattila aikaisemmin tuossa sanoi että kyllä näissä täytyy ottaa huomioon se kotimaisuusaste työllisyysvaikutus

me emme mitään innovaatiotukien leikkausta esitä missään vaiheessa vaan tämä perustuu työ ja elinkeinoministeriön tutkimukseen tehottomista yritystuista jotka kohdistuvat samoille yrityksille vuodesta toiseen ja suuremmille yrityksille

on hyvä että ammattikorkeakoulua kompensaationa kehitetään ja kuitulaboratoriota mutta ihan kaiken totuuden nimessä voi sanoa että sehän ei ole millään tavalla riittävä hyvä ele tietysti mutta ei riittävä

koska työ ja elinkeinoministeriö on tämmöiseen tulokseen tullut me olemme katsoneet että nämä tehottomat yritystuet voidaan kohdistaa paremmin ja me kohdistamme ne nimenomaan kasvuyrityksille niille yrityksille jotka tekevät näitä innovatiivisia toimintoja ja lähtökohtaisesti toimimme juurikin näin

kysynkin pääministeriltä